on tietenkin hyvä ja välttämätöntä että varusmiesten päivärahoja nostetaan mutta myöskin varusmiesten kotiuttamisraha tulisi ottaa uudelleen käyttöön

elikkä kyllä tässä palkitaan niitä joilla paljon on

hallituksen esitys pohjoismaiden välillä tulo ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdystä sopimuksesta on hyvin ongelmallinen ja erityisen ongelmallinen se on eläkeläisille

kun asiantuntijoita kuunneltiin tuossa edellisessä pois vedetyssä hallituksen perintöveroasiassa niin siellä asiantuntijat pääsääntöisesti olivat sitä mieltä että tämä perintöveroasia ei tule vaikuttamaan ei suju sukupuolen puolenvaihdos tila näihin sukupolvenvaihdostilanteisiin kun peritään

meillä on sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa siitä ponsiesitys ja sitä on hyvä perustella vielä sillä että kun nyt on tämmöinen voimakas laskusuhdanne tulossa ja työttömiä lomautettuja on kymmeniätuhansia niin kotiutuvat varusmiehet jäävät paljon helpommin työttömiksi

minun mielestäni tämä on aivan turhaa pompotusta ja tässä viedään näiltä kuntalaisilta päätäntävalta omiin terveyspalveluihin elikkä ne täytyy siirtää naapurikunnan päätettäväksi yhteistoiminta alueen muodossa

kun eläkeläisten verotusta periaatteessa on pitänyt keventää nyt tulee merkittävä kiristys

me olemme vastustaneet osallistumista nrf joukkoihin ja vastustamme myöskin nopean toiminnan joukkojen rotaatioon osallistumista

lisäksi edelleenkin tämä eläkeläisten verotusta koskeva sairausvakuutusmaksuongelma säilyy elikkä siltä osilta eläkeläiset joutuvat maksamaan edelleenkin kireämpää veroa

emme pidä oikeana sitä että suomea sidotaan yhä kiinteämmin nato verkostoihin

siinä on aina vaarana se että kun tarpeeksi kiinteästi natoon sidotaan niin jossain vaiheessa me olemme niin tiukasti liekanarussa siinä että olemme siellä mukana missä emme välttämättä haluaisi olla ja missä ei olisi kansallisten etujen mukaista

herra puhemies

jos tätä olisi voinut sisällöllisesti muuttaa olisimme esittäneet muutoksia tähän sisältöön joka koskee eläkeläisten verotusta mutta koska sitä ei voi muuttaa niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin se että esitämme sen hylättäväksi ja että hallitus neuvottelisi uuden sopimuksen joka vastaisi paremmin tähän eläkeläisten verotusta koskevaan asiaan

ministeri häkämies puheenvuoronsa jälkeen sitten varautuu mitä tuleman osuus debatti keskustelua

herra puhemies

lapintien aloite on hyvä ja tähän taloustilanteeseen tähän asuntopoliittiseen tilanteeseen nähden erittäin tarpeellinen

herra puhemies

olla

herra puhemies

tältä pohjalta esitän että tämä hallituksen esitys hylätään

useat kunnat ovat myyneet omia vuokrataloyhtiöitään yksityisille tai sitten julkisille suurille vuokrataloyhtiöille

mutta kunnat ovat luopuneet omistusoikeudestaan ja ne ovat myöskin pitkälti luopuneet sitten siitä minkälaista asuntopolitiikkaa kunnassa harjoitetaan

valitettavasti vuodesta toiseen on jääty huomattavasti jälkeen näistä tavoitemääristä elikkä vuokra asuntoja ei ole valmistunut sitä määrää mikä on tavoitteeksi asetettu

sitten mitä tulee näihin suurituloisten ja pienituloisten asiaan niin haluan muistuttaa että esimerkiksi pääministerin tulotasolla veronalennus ensi vuonna on pitkälti toistatuhatta euroa

tämä on minun mielestäni täysin väärää asuntopolitiikkaa

lisäksi täällä kyselytunnilla kun keskusteltiin vuokra asuntojen määrästä niin on muistettava että yksityisiä kovan rahan vuokrataloja on myyty varsin paljon omistusasunnoiksi ja sitä kautta myöskin oltu aiheuttamassa vuokra asuntopulaa helsingissä ja suurissa kaupungeissa

samalla on myöskin nostettu vuokratasoa joka on noussut koska asuntopula vuokra asuntopula on olemassa

mielestäni aravajärjestelmä tulisi palauttaa kiireesti voimaan aravalainoja myöntää ja aravalainojen ja korkotukilainojen ehtoja parantaa niin että niillä rakennettujen talojen asumiskustannukset ovat sellaisia että tavalliset ihmiset pystyvät niissä asumaan

toisaalta tarvittaisiin myöskin asuntotuotantoa jotta voitaisiin työllisyystilannetta parantaa

herra puhemies

se on pahasti

keskustelun päättynyttä tulemisesta ne pysyvät riensivät että ympäristövaliokunta lähetti selvän viestillä tai veistoksen neljäs asiat ja lakialoite jäänyt jälkeen

energia ja ympäristöverojen korotukset tulevat kaikille varmasti eivätkä vaan pelkästään kuten täällä edellinen puhuja totesi teollisuudelle

kyllä ne maksut tulevat lankeamaan kaikille jotka käyttävät palveluja elikkä energiaa ja myöskin ympäristömaksut tulevat nousemaan

elikkä kyllä rakentamisella on valtava merkitys jos se saadaan liikkeelle

kaiken järjen mukaan se nyt pitäisi pyrkiä saamaan liikkeelle

on tietenkin myönteistä että hallituksella on erilaisia toimenpiteitä rakentamisen lisäämiseen ja erityisesti vuokra asuntotuotannon lisäämiseen mutta pidän edelleenkin näitä toimia liian vähäisinä elikkä pitäisi huomattavasti enemmän satsata vuokra asuntotuotantoon

kunnallisverotuksen perusvähennys olisi juuri se vähennyslaji josta myöskin pienituloiset ihmiset eniten hyötyisivät

näiden nato intoilijoiden olisi hyvä muistaa tuntemattoman sotilaan honkajoen rukous jossa hän rukoili että suomen herrat eivät löisi päätään uudelleen karjalan mäntyyn

hallitus ei ole kuitenkaan ollut valmis esittämään ensi vuoden verolakeihin kunnollista tarkistusta perusvähennykseen

lisäksi hallitus toteaa

perustelen sitä edelleenkin sillä että riittävä vuokra asuntotuotanto takaa sen että vuokrataso ei vuokra asuntopulan johdosta kohoaisi

lisäksi esitämme että korotettu vähennys ei tässä yhteydessä ulottuisi tarkoitettua suurempiin tuloihin että korotettu vähennys ei pesetysulottuisi

elikkä silläkin on merkittävä osuus mutta omavastuukoron alentaminen alentaisi vuokria huomattavasti enemmän

se on erittäin suuri raha ja tämä raha kohdistuu suurelta osin kaikista hyvätuloisimmille suomalaisille

tämä on myöskin vasemmistoliiton tavoite että sosiaalista asuntotuotantoa voitaisiin lisätä ja ennen kaikkea myöskin asumiskustannuksia alentaa koska asumiskustannuksista toista kautta yhteiskunta joutuu maksamaan joko toimeentulotukena tai asumistukena elikkä joka tapauksessa siihen joudutaan satsaamaan lisää rahaa

se kohdistuu suurituloisille ja tulemme kyllä esittämään että verotaulukkoja muutetaan niin että kaikista suurituloisimmilta leikataan tämä veronalennus ja vain indeksitarkistus tullaan jättämään

mieluummin pudotettaisiin vuokratasoa elikkä tehtäisiin kaikki mahdollinen että asumiskustannukset eivät nousisi sitä vauhtia mitä ne tällä hetkellä ovat nousseet

onko tarkoitus että tehdään tämmöinen rollaattorilla töihin kulkeva suuri ihmisjoukko joka on menettänyt työkykynsä mutta hallituksen vaatimuksesta heidän pitää työpaikalle mennä

kysymys on tietenkin siitä että jo osittainkin lievästikin työkyvytön henkilö ei saa työpaikkaa vaan työpaikat saavat nuoret ihmiset joilla on täysi työkyky

kun katsoo näitä irtisanottujen ja lomautettujen listoja yrityksissä niin kyllä siellä se vanhempi porukka lentää pihalle kuin leppäkeihäät

näin ollen tämä hallituksen esitys tulee kyllä lyömään kovasti kynsille niitä ihmisiä jotka ovat tehneet monen kymmenen vuoden työuran työpaikalla

palkankorotukset on tehty prosentuaalisesti ja veronalennukset tehdään prosentuaalisesti ja on selvää että pienituloinen kärsii tässä erittäin paljon

sitten kun heidän olisi kaiken järjen mukaan oikeus päästä eläkkeelle niin hallitus nostaa eläkeikää jotta he joutuvat roikkumaan työttömyysturvan varassa

tuloerot kasvavat mutta hinnat nousevat aivan samalla tavalla pienituloiselle ihmiselle

tavarat myydään euroissa ja palvelut myydään euroissa ja näin ollen kun tätä hallituksen verolinjaa puolustetaan että se on tasa arvoa lisäävä ja tasapuolinen pienituloisia suosiva niin se ei kyllä pidä alkuunkaan paikkaansa

täällä eräät edustajat ovat olleet huolissaan autoilijoitten kohdalla että kun he nyt saavat tämän kansaneläkevakuutusmaksun alennuksen se hyödyttää heidän tilannettaan

esimerkiksi työmarkkinatuella oleva henkilö ei hyödy verohelpotuksista senttiäkään mutta jos tarkistetaan kunnallisverotuksen perusvähennystä se tulee hyödyttämään myöskin työmarkkinatuella olevia ja muita sellaisia päivärahatuloilla olevia jotka eivät saa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä

mutta se että työnantajat saavat tässä vastikkeettoman miljardilahjoituksen valtiolta on täysin käsittämätöntä ja täysin perusteetonta koska tällä hallituksen esityksellä ei taata yhdenkään uuden työpaikan syntymistä tähän maahan

ehkä osingot vähän omistajille nousevat

herra puhemies

sosiaaliturvaan tarvitaan lisää rahaa sillä suomen sosiaaliturvan taso on kohtuuttoman alhainen ja sillä perusturvalla esimerkiksi peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella ei tule kunnolla toimeen

minä haluan edelleenkin muistuttaa erityisesti siellä oikealla puolella istuville kansanedustajille että toimeentulotuelle pudonneet lapsiperheet ovat varmasti yksi tämän maan köyhimmistä ihmisryhmistä

se tulee varmasti johtamaan siihen

tässä on se suuri ongelma

pulliaiselle

ei haluta vapaamatkustajia myöskään siellä kaikista kalleimmassa luokassa matkustavista kaikista varakkaimmista ihmisistä niin kuin nyt tänä päivänä on ja tämä hallitus näyttää erityisesti suosivan heitä

näin ollen tämä että työ on parasta sosiaaliturvaa kyllä ontuu pahasti

se merkitsee sitä että näistä ihmisistä jotka nyt ovat joutuneet laman aikana työttömiksi jos tämä lama jatkuu pitkään tulee pitkäaikaistyöttömiä

heistä tulisi aikanaan myöskin työttömyyseläkeputkeen pääsijöitä mutta jos se tukitaan he joutuvat roikkumaan ensin ansiosidonnaisella työttömyysturvalla työmarkkinatuella ja lopuksi toimeentulotuella

nyt täytyy muistuttaa siitä että työttömyyseläkkeellä ja työttömyyseläkeputkessa olevat ovat työvoimaviranomaisten käytettävissä

kysymyshän on ollut vaan siitä että hallitus ei ole pystynyt järjestämään työtä ja työnantajat eivät ole ottaneet näitä ihmisiä töihin

tätä hallituksen esitystä kansaneläkevakuutusmaksun poistamisesta on perusteltu sillä että työnantajilla ei ole velvollisuutta maksaa tätä maksua koska he maksavat työeläkevakuutusmaksua

herra puhemies

mutta koska työeläkkeet ovat jääneet joko palkan pienuudesta lyhyistä työsuhteista tai muista tällaisista seikoista johtuen niin pieniksi tätä työeläkettä täydennetään kansaneläkkeellä

elikkä se elvyttää kyllä mutta se elvyttää rikkaitten tuloja ja epäilen että se ei ole paras elvytystapa kyllä tässä tilanteessa

jos he maksaisivat sellaisia palkkoja että ei tarvitsisi maksaa lisäeläkettä kansaneläkkeen muodossa niin silloin voitaisiin perustella sitä että ei tarvita tätä kansaneläkevakuutusmaksua työnantajilta

se ei tule riittämään vaan pitää korkotukilainojen omavastuukorkoa alentaa elikkä korkotukilainojen ehtoja kunnolla parantaa

jostain syystä kumminkin vakuutusyhtiöt ovat tässä jumalan asemassa suomessa ja määräävät oletko sinä työkykyinen vai työkyvytön näkemättä ja tutkimatta tätä

palautan puhujalistan edustaja

tilannehan on nyt todellisuudessa se että työnantajat eivät pidä ikääntyneitä ihmisiä työssä vaan ikääntyneet ihmiset ovat ensimmäisenä sillä listalla jotka tulevat lopputilin saamaan

ihan lyhyesti vielä haluan todeta että me olemme lähteneet ilman muuta siitä että kunnille on korvattava täysimääräisesti kaikki veromenetykset mutta tähän lakipykälään se ei välttämättä kovin hyvin olisi sopinut ja tulemme sen vastalauseessamme sitten aikanaan kyllä esittämään

sitä kautta kun nostetaan tätä leikkauskerrointa se pysyy myöskin sellaisena mikä sen alkuperäinen tarkoitus on koska suurituloisilla hyvätuloisilla on sitten valtionverotuksessa omat vähennyksensä ja niihin eivät taas pienituloiset pääse

niitä valtionverotuksen vähennyksiähän on korotettu jatkuvasti ja korotetaan nytkin tulevana vuonna hallituksen esityksen mukaan

herra puhemies

toisin kävi